väitän että tämä on vain paras hankkeen pakkoliitoslinjan jatkumista ja nyt kun meillä vielä mitkään raamitukset mitkään linjaukset mitkään päätökset eivät ole valmiina mistään sote puolesta kuntien koosta eikä mistään me olemme aika hatarilla vesillä

työkyvyn menettäminen tapahtuu nopeasti ja sen jälkeen sen uudelleenrakentaminen on hidas ja osittain jonkun kohdalla jopa hyvin vaikeakin prosessi ja juuri tästä syystä syrjäytymistä työmarkkinoilta pitää välttää kaikin mahdollisin keinoin

meidän on lähdettävä yhdessä myös siitä että suhdannetilanne helpottuu jossain vaiheessa ja työpaikkoja sitä kautta syntyy ja senpähän vuoksi tällä hetkellä on ylläpidettävä työvoimaresurssin työkykyä

se että hallitus tässä tukalassa taloudellisessa tilanteessa kykenee toteuttamaan tämänkaltaisen hankkeen on mielestäni erinomainen asia ja olen tosi tyytyväinen että tätä on täällä myös kehuttu oppositiopuolueiden toimesta

se osoittaa kiistattomasti sen että hallitus on vankasti sekä työn että oikeudenmukaisuuden linjoilla tämän asian kanssa

edustaja viitanen te käytitte termiä että keskustajohtoinen hallitus lapioi rahaa ja tämän olette tuominnut myös aikoinaan vaalilupauksissa

no onko kone edustaa zyskowicz on

nyt kuitenkin sitten hallitusrintamassa ollessanne te väitätte ettei rahaa mihinkään lapioida ja sanotte että vastuuta pitää kantaa

arvoisa herra puhemies

ja jos se teidän väittämänne ettei rahaa lapioida mihinkään pitää paikkansa niin silloinhan vastuiden ei olisi pitänyt kasvaa mihinkään

aina kaikki asiat jotka liittyvät perheisiin pitää tehdä lapsen ehdoilla ja tässäkin on kyse siitä

arvoisa puhemies

minähän kysyin vain sitä onko mahdollista antaa valtuustolle valtaa tehdä taloudellisesti järkevä päätös myös toiseen suuntaan niin kuin nyt hallitus esittää toiseen suuntaan

edustaja jokinen nosti yhden näkökannan esille

mielestäni kuitenkin tässä on katsottava pitkälle tulevaisuuteen ja ajateltava se muutos mikä voi olla tulossa ja kehittää myöskin sen televisiokuvan lähettämistä

tässä alkuvaiheessa se toki on este mutta tätä isoa pakettia käsitellessämme meidän pitää katsoa nimenomaan tulevaisuuteen ettei tässä tule tehtyä mitään semmoista kehitystä estävää pykälää tai liikettä

en tiedä missä edustaja lehtomäki asuu mutta sinne kotikylään mikä sijaitsee maaseudulla missä minä asun on vesi tullut jo aikaa sitten ja siellä ei ole tarvinnut puuseessä näitä asioita tehdä

arvoisa puhemies

tosin esimerkiksi sähkökatkot siellä ovat kyllä yleisiä ja porissa meni pikkasen jo kaupunkialueeltakin sähköt niin että silloin nämä sinne puuhaillut painevesiviemärit kyllä pakottavat sinne puuseen puolelle niin että sinänsä olet oikeassa mutta pikkasen harhaanjohtava tuo keskustelunavaus

mutta nyt tässä lakiesityksessä niin kuin minä sen luin annetaan valtaa valtuustolle tehdä päätös ennen kuin nämä rajat täyttyvät

arvoisa puhemies

tuntuu siltä että jotkut tuntevat epämiellyttäväksi tästä asiasta keskustelun mutta halutaan tai ei se vaikuttaa meidän talouteemme

tämä opposition yhdessä ajama asia on todellakin tärkeä ja jos muistetaan esimerkiksi aikaisempia vaalipuheita vaalilupauksia mitä on niin sanottiin että tasaveroja ei nosteta

tämä on erittäin epätasa arvoistava esitys

valmiina nyt sitten keskustelu on pysähtynyt asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan hallintovaliokunnan puolustusvaliokunnan sivistysvaliokunnan ja hymyillen eteenpäin

ja minun yksinkertainen kysymykseni talouteen perustuva ja ei mitenkään kielivähemmistöä kumpaakaan suuntaan sorsiva kysymys on se voidaanko samaa rajaa liikuttaa myös toiseen suuntaan

nyt kun huomenna skotlanti äänestää itsenäisyydestään ja tiedämme että britannia äänestää sitten myöhemmin eu jäsenyydestä tämä vaikuttaa tulevaisuuteen ja jos britit lähtevät eusta nykymallinen eu kaatuu

arvoisa puhemies

dieselin korotus vaikuttaa varsinkin raskaaseen kalustoon ja kuljetuskustannuksiin

edustaja nylander tuli vahingossa käyttäneeksi minun puheenvuoroni mainitsemalla että eussa puhutaan saksaa ranskaa ja englantia mutta siellä ei jostain syystä puhuta sitä ruotsia

edustaja heinonen taas puhui sadoista euroista

kaikki tavara mitä kaupasta ostetaan kuljetetaan sinne jollakin ja tämä polttoaineen hinnannousu tulee hintoihin tavalla tai toisella ennemmin tai myöhemmin

kuljetuskustannuksien nousu taas siirtyy suoraan kaikkien niiden tuotteiden hintoihin mitä me kaupasta ostamme joten tämä on pahimpaa laatua oleva tasavero mitä hallitus on nyt nostamassa

kannustan edustaja heinosta tutustumaan nykypäivän kustannuksiin siihen mitä tarkoittaa sen asukkaan lompakolle se kun kaivuri tulee pihalle kaivamaan sen järjestelmän sinne maahan ja perään vielä sen sorakentän

tämä on siis tasavero mikä tulee suomen kilpailukyvyn kannalta ehdottomasti korjata ja tällä verojen palautusjärjestelmällä asia saadaan korjattua

onko suomella suunnitelmat valmiina tulevaisuuden varalle ja siihen että voimme lähteä sekä eurosta että eusta jos niin yhdessä päätämme

tämä tasavero mitä nyt hallitus esittää ei tasaannu sillä että käyttövoimaveroa lasketaan

se helpottaa lähinnä henkilöautoilijoita ja niitä jotka ajavat vähemmän mutta niille jotka ajavat enemmän eli ammatikseen tämä on selkeästi hintoja nostava ja kuluttajat sen sitten maksavat

puhutaan porttiteoriasta että kielen opiskelu on portti toiseen kieleen

nyt se on julkistettu ja osoittanut melkoiseksi höttöpaperiksi kun sitä verrataan niihin ylistyspuheisiin mitä hallituksen suunnasta on tullut

mikä tekee ruotsin kielestä paremman portin toisiin kieliin kuin jokin muu kieli

jos jostain kumman syystä tämä hallitus saa nyt luottamuksen ministeri urpilainen oletteko aikonut luopua salkustanne ministerikierrätyksen yhteydessä

silloin kun on kiitoksen aika se kuuluu esittää ja nyt kiitän hallitusta parista lisäyksestä jotka ovat tähän talousarvioon tulleet

olisiko latina sitten kuitenkin parempi niin kuin edustaja kivelä sanoi

eli jos tämä alueen jätevesiosuuskunta tai kaupungin jätevesiputkijärjestelmä on hakenut ja saanut määriteltyä tämän jätevesijärjestelmänsä toiminta alueeksi niin siihen on pakko liittyä tulevaisuudessakin esimerkiksi semmoisissa kiinteistöissä mitkä on jostain syystä vapautettu tämän asetuksen kautta

arvostan joustavuutta eli olen edustaja katajan kanssa samaa mieltä siitä että suomalaista yritystoimintaa on tuettava ja harkittava tarkoin sitä mitä verot tekevät millekin toiminnolle

pysytään faktoissa ja taloudellisissa lukemissa

veteraanien kuntoutusrahan kasvattaminen on oikeansuuntainen sen kasvu on ehdottoman tärkeää mutta ikäväkseni se ei ole kyllä riittävä

esimerkiksi säkylän sokeritehdas on ainoa suomessa ja ihan jo omavaraisuuden johdosta siitä on pidettävä huolta

se ei vastaa sitä rahamäärää joka tarvittaisiin että kaikki ne jotka ovat suomen lipun alla toimineet saisivat tätä tarvittavaa kuntoutusta

siinä edustaja heinonen on oikeassa että jos järjestelmät ovat nyt kunnossa niin se kiinteistö ei joudu enää siihen putkistoon liittymään mutta jos esimerkiksi asukkaan iän vuoksi nyt vapautettu kiinteistö vaihtaa omistajaa niin silloin on pakko liittyä siihen järjestelmään siihen putkistoon mikä sinne on vedetty ja määritelty toiminta alueeksi

kyllähän siitä viestistä minkä hallitus nimenomaan on nyt antamassa kunnille että nostakaa kiinteistöverotusta on inhimillisyys kaukana

myös nyt esille nousseet ja yleiseen julkiseen tietoisuuteen nousseet rauhanturvaajien korvauksien puutteet olisi syytä nostaa tässä kohtaa esille

se osuu juuri kaikista kipeimmin sen yksinäisen leskirouvan elämään joka elää sitä vanhaa kotitilaansa jota ei enää pysty ylläpitämään

niitä on pohdittava sitten tämän aihepiirin kohdalla käytävissä keskusteluissa

eu on taas tuonut eteemme semmoisen lakipaketin direktiivipaketin mikä täällä tulee paketteina nokan eteen mitä ei osata kokonaisuutena arvioida ja haittoja vähätellään koska kyseessä on kunkin lain kohdalla pieni henkilömäärä

edustaja heinonen on myös hallituspuolueen jäsen ja tämä hallitus nyt kurmuuttaa kansalaisia monin tavoin ja tämä osuu erityisesti haja asutusalueille

tämä on väärin

on ehdottoman oikein että rahoitus tulee budjetista eikä mitenkään satunnaisilla tuotoilla saatavilla arpajaisilla ynnä muuta

hallituksen pakottamana kuntien tekemät kiinteistöveron nostopäätökset pakottavat ihmiset pois kotoaan

se vaatii sitten taas hyvät laajakaistahankkeet ja perussuomalaiset kannattavat valokuituverkon rakentamista

nykymaailma ei ole mikään impivaara ja on kyettävä katsomaan tulevaisuuteen avoimesti ja kaikilla kielillä puhuen

paitsi tämä haja asutusalueen jätevesiasetus mikä konkretisoituu siis hyvinkin pian ja niitä töitä on hyvin paljon tekemättä joten se todennäköisesti tulee nostamaan vielä hintaa niin samaan aikaan myös nousevat kiinteistöverot polttoaineverot autolla liikkuminen kurjistuu ja tarvitsee vielä lisääntyvän autoveron turvin ostaa varmaan nelivetomaasturi että pääsee niillä huonoilla teillä ajamaan

kuitenkaan semmoista varmaa tietoa ei ole lainkaan elikkä tämä on semmoista heikoilla jäillä kulkemista

yhdistykset ovat kuitenkin toimineet hyvin ja on hieman kyseenalaista onko järkevää siirtää toimintaa osakeyhtiön alle joka kuitenkin tavoittelee voittoa

eteneekö tämä nyt kuitenkin näistä langattomista laajakaistahankinnoista huolimatta riittävällä varmuudella eteenpäin ettei se nyt varmasti sitten pysähdy

tämä on tässä muodossaan hylättävä niin kuin vastalauseessa sanotaan

niinpä olisi syytä myös pohtia onko valtion toiminnoilla puolustusvoimilla ja rajavartiostolla semmoista lentotoimintaan liittyvää tukea joka auttaisi tässä asiassa ja yhteistyöllä saataisiin entistä toimivampi tuote

tilalle tulee kohtalainen langaton laajakaistaverkko mutta siinä tulee rajat kuitenkin vastaan

edustaja henriksson on täysin oikeassa siinä että tämän ongelman tekee nimenomaan tämä päivystysasetus mikä on siis syntynyt silloin kun rkp on ollut hallituksessa ja nyt tällä kansalaisaloitteella tätä ongelmaa yritetään tältä osin korjata

kyllä nyt jostain kohtaa pitää pikkasen höllentää sitä kurmuuttamista ei se kansalainenkaan kaikkea kestä vaikka täällä ministerit niin luulevat

synnytys sinänsä on luonnollinen asia ja normaalisti kaikki menee ihan hyvin ihan vaikka kotisynnytyksen osalta

on myös muistettava se että lentotoiminta helikopterilla on säärajoitteinen ja sen tarkoitus on kuitenkin lääkärin ja osaavan henkilökunnan perille saattaminen jolloin on pohdittava myös maayksiköiden käyttöä ja niiden liittämistä tähän pohdintaan

eli kyllä tämä lakialoite on oikeudenmukainen ja tämä on käsiteltävä ehdottomasti oikein ja tuotava takaisin tänne saliin

vaikka ennakolta ei pystytä kaikkia turvaamaan täytyy olla jonkinasteinen valmius siihen että pystytään hätäsektiot ynnä muut tekemään

siinä nähdään sitten miten täällä kukakin toimii mikä puolue on haja asutusalueen puolella ja mikä ei

ja matkasynnytyksistä ei ikinä päästä kokonaan pois

mutta otetaan nyt sitten vielä lopuksi se jotta oikeudenmukaisuus tapahtuu tosiaan että edustaja heinonen oli oikeassa siinä että jos nämä jätevesihuijarit tämän asetuksen seurauksena ovat päässeet markkinoille ja ovat tuoneet markkinoille vääränlaista tavaraa niin totta kai se pitää ehdottomasti korvata ja toteuttaa oikeudenmukaisuus

tämäkin kansalaisaloite ansaitsee kunnon käsittelyn

itselleni ei ole ambulanssissa syntynyt vielä lasta tuskin tällä hetkellä tuleekaan mutta niitä tulee säännöllisen epäsäännöllisesti aina

tervehdin tätä ilolla

evästyksiä valiokuntakäsittelyyn antaisin sen mukaan että luovuttaisiin tästä ammattipätevyysvaatimuksesta kuka saa kirjoittaa sen todistuksen

luonnonsuojelu on ehdottomasti tärkeää myös perussuomalaisille ja tulemme siitä pitämään huolen kaikin mahdollisin tavoin mutta tällä tavalla kansalaista ei saa kurmuuttaa

jos siitä luovuttaisiin tehtäisiin nettiin yksinkertainen ohjelma johon rakennuksen omistaja ostaja tai rakentaja voisi syöttää rakennuksensa tiedot ja tulostaa todistuksen ulos

menen kuntasektori edellä ja kun kuntien lakisääteisiä tehtäviä tullaan karsimaan niin kysymys kuuluu

toinen kuntasektori elikkä kun tähän päivähoito oikeuteen on puututtu niin onko nyt mitään virallisia arvioita siitä mimmoinen lasku siitä kunnille tulee koitumaan

arvoisa puhemies

meidän luottoluokituksemme on nykyään vielä aaa luokkaa mutta samaan aikaan meidän takuut ja vakausjärjestelyt lisäävät tämän sopankeiton yhteydessä sitä epäsuhdannetta mikä on meidän lainamme määrä kun nämä vakuudet realisoituvat

sehän on sieltä sektorista sitten pois

edelleen on pakko mainita tämä edustaja kalliorinteen tasapuolinen urheilumahdollisuus sekin on kuntien sektorilla eli kokonaisuutena

vielä viimeisenä oppivelvollisuusiän korotus onko sillä muita suurempia merkityksiä kuin nuorisotakuun näennäinen parannuskeino

bruttokansantuotteemme on suhteellisen pieni jolloin meidän lainaluokituksemme voi muuttua hyvinkin nopeasti joten te olette kaatamassa tämän eurosopan suomen kansan niskaan suomen kansan kannettavaksi

esimerkiksi linnustojen takia

sitten siellä kielletään metsästäminen ja nämä metsästäjät ovat pitäneet alueen pienpedot kurissa totta kai että saavat sitten myös sitä riistaa eli he ovat tasapainottaneet luonnon olosuhteita

arvoisa puhemies

no nyt jos metsästäminen kielletään niin myös pienpetojen kanta räjähtää kasvuun jolloin se alkuperäinen luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus lintujen suojelu on se mikä häviää

arvoisa pääministeri annoitteko te juuri ja vahvistitteko juuri avoimen piikin kreikalle

mitään uutta oikeastaan ei tullut koska seinästähän sitä sähköä saadaan

mutta uutinen sen sijaan on edustaja pekkarisen puheenvuoro jossa hän kyllä antoi ymmärtää että turve ei ole keskustan mieleen

eli täysin järjetöntä luonnonsuojelua

tämä toteamus siitä että turve ei ole uusiutuvaa edustaja pekkarisen mielestä ja kioton sopimuksen mielestä pitää kyllä paikkansa

esimerkiksi metsäpeura on hyvin uhanalainen eläin ja niillä alueilla missä metsäpeuraa on on myös suurpetoja paljon

mutta tämä samalla todistaa myös sen että edustaja pekkarinen on ollut hieman liian pitkään tässä talossa eikä ole käynyt siellä turvesoiden reunalla

nyt tästä suurpetojen suojelusta on tullut ongelma tälle toiselle suojellulle eläimelle elikkä metsäpeuralle

se uusiutuu

olisi terveellistä ja hyvä käydä joskus ihan oikeasti siellä maaseudulla mitä niin puolustetaan

joka tapauksessa sitten nämä suurpedot ovat nyt kasvaneet niin isoiksi kannoiksi että ne tosiaan vaikuttavat tähän luonnon tasapainoon ja vaikuttavat jopa näiden häirikköyksilöiden takia ihan meidän arkiturvallisuuteemme

arvoisa puhemies

jälleen hyvä lakialoite tälle päivälle ja erityisen hyväksi tämän tekee se että tässä lukee myös tämä ympärileikkauksen järjestämisen tuomituksi tekeminen

totta kai se parantaa turvallisuutta sen myötä että hirvieläimiä on vähemmän mutta arkiturvallisuus heikkenee siinä että tosiaan nämä meidän pienet koululaiset eivät uskalla mennä enää kouluun koska susia on pihapiirissä